niitä on jopa horjutettu koska nimenomaan kun tutkimuksesta osaamisesta innovaatiopuolesta on leikattu se on kyllä erittäin erittäin hankala juttu ja tulee tuottamaan erittäin paljon tuskaa

kun valtio on leikannut tietyn määrän yksityisen sektorin panostus on leikkaantunut vielä moninkertaisesti nyt taakse jääneen muutaman vuoden aikaan siihen julkiseen panostukseen verrattuna ja samoin koko suomen kansantaloudessa panostus näihin asioihin ennen kaikkea siihen soveltavampaan tutkimukseen jolla soveltavammalla selvittelyllä kehittämisellä muutetaan se osaamispotentiaali sellaisiksi innovaatioiksi jotka voidaan tuotteistaa ja kaupallistaa

täältä investoidaan ulos täältä investoidaan ulos

ja kun sitten vielä viimeisen viikon aikana kaksi kertaa täällä esille ottamani eurooppalaiset veroporsaat ovat imemässä täältä toimintoja ulos muuhun eurooppaan ilman että niitä porsaanreikiä pystytään tukkimaan niin ollaan kyllä erittäin vaikeassa ja hankalassa tilanteessa

viimeinen kommenttini liittyy tuohon edustaja sasin esille ottamaan ekpn rooliin

minäkin olen historiallisesti ollut sitä mieltä että varsinkin kun ollaan yhteisvaluutassa ja on niin erilaiset kansantaloudet niin niitten pitäminen samassa valuutta alueessa on vaikea nähdä milloin se onnistuu

minä huomaan että ei juuri kukaan paitsi muutama vihreä joku kokoomuslainen mutta harva näistäkään halua yhteistä finanssipolitiikkaa ja niin kauan kun ei ole yhteistä finanssipolitiikkaa niin kyllä sen yhteisvaluutan täydellinen onnistuminenni kyllä se on se onko onnistuminen

se haaste minkä kanssa nyt tällä hetkellä ollaan tekemisissä niitten asioitten ohella mihin edustaja sasi kiinnitti huomiota on se edistääkö ekpn tällä tavalla toimiminen tosiasiassa tämän euroalueen ajautumista deflaatiokehitykseen niin syvään tällaiseen deflaatiouomaan josta nousu voi viedä japanin tapaan kymmenen tai kaksikymmentä vuotta no japanissa kyllä meni kaksikymmentä vuotta

arvoisa puhemies

meidän lausumassamme siinä mikä valiokunnan mietintöön on liitetty on esityksiä ja asioita joilla on miljardimitta

ja meidän näkemyksemme mukaan suomella pitää olla tässä tilaisuudessa rohkeutta investoida niihin tulevaisuusinvestointeihin ja välttämättömyysinvestointeihin joista välttämättömät meillä ovat edessä ja tulevaisuusinvestoinnit ovat mahdollisuus jota ilman suomi ei pärjää

pelkään pahoin että tämä vaara ei ole vain oven takana jossakin kaukana vaan on jo saanut varpaansa vähintäänkin varpaansa ovenväliin

mitä kaikkea tämä käytännössä sitten edellyttäisi niin se on sitten toinen tarina mutta tässä tulen yhdeltä osin ja sitten lopetan sanomani vähän eri linjoille kuin edustaja sasi

mutta edellytys sille että näihin voidaan investoida on se että me voimme sopia työmarkkinajärjestöjen kanssa että me teemme enemmän työtä ja toisekseen että me teemme sen työn entistä kilpailukykyisemmin varmistamme nimenomaan yksikkötyökustannusten sellaisen kehityksen että ne palaavat ruotsin kanssa kilpailukykyisiksi

minä luulen että se edellyttäisi esimerkiksi meillä sitä että me todella otamme myös valtio kehiin mukaan tullen rohkeampia askeleita ja valtion mukana ollen paikkaamme niitä markkinapuutteita mitä ennen kaikkea yritysten sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisen josta edustaja lehti täällä puhuu sekä omaan että vieraan puhui osalta on

ja kolmas tärkeä asia on että samassa yhteydessä uudistamme verotusta niin että investointeihin satsaamista verotetaan vähemmän tai sitä suositaan verotuksessa ja kun otetaan yrityksestä rahaa ulos sitä voidaan verottaa vähän enemmän

näiltä osin olen vähän eri mieltä kuin on edustaja sasin perussävel mutta niiltä osin olen kyllä hänen kanssaan vähän samaa mieltä että syömävelkaa meillä ei ole varaa ottaa ei sellaisiin investointeihin joidenka luonne on tosiasiassa syömävelkaluonne

vaikka julkinen talous on alijäämäinen niin jos kansantalous on ylijäämäinen silloin voidaan kotimaista kulutuskysyntää elikkä syömistä rahoittaa vaikka velalla tai vastaavalla

mutta silloin kun sekä vaihtotase että julkinen talous ovat alijäämäisiä yhtä aikaa syömävelan ottaminen tarkoittaa suoraan velaksi syömistä ja se on myrkkyä tähän tilanteeseen

mutta jos otetaan rahaa investointikysynnän tarpeisiin investointikysynnän rahoituksen pullonkaulojen läkkien poistamiseen markkinapuutteitten poistamiseen niin mielestäni siihen ei liity sitä vaaraa mihin edustaja sasi sinänsä oikeaoppisesti kiinnitti huomiota